he ovat vammautuneita menettäneet jalkansa taikka jotain muuta vakavaa onnettomuutta taikka haavoittumista tapahtunut taisteluissa

eli suomi tarvitsee jotakin tämän tapaista jotta se voi puolustaa itseään ja täytyy korostaa sitä että kaikki maailman maat eivät suinkaan olleet allekirjoittamassa tätä sopimusta ja se on hyvä pitää mielessä mitkä maat eivät allekirjoittaneet

nämä ovat kaksi semmoista asiaa joita olemme joka mietinnössä korostaneet ettei vain jää väärää käsitystä siitä että kyllä ulkoasiainvaliokunnan kanta tässä on hyvin selkeä

miten suomalainen sosiaali ja terveysjärjestelmä kohtelee heitä

onko meidän muiden kaikkien maksettava näitten sotureitten vammoista

tässä kannattaa harjoittaa sen verran rehellisyyttä että muistetaan että esimerkiksi saksa joka oli erittäin voimakkaasti vaatimassa kolmen prosentin kriteeriä velkaantumiselle itse polki tätä hyvää periaatetta ja se ei ollut hyvä esimerkki

herra puhemies

arvoisa puhemies

korppoo

arvoisa puhemies

kiitän lämpimästi siitä että tässä asiassa päästään eteenpäin

se vasta maksaa ja se maksaa sillä tavalla että esimerkiksi ne jotka saastuttavat eivät välttämättä itse sitä laskua maksa vaan globaalisti ja laajalti kaikki maksavat

sen vuoksi me tarvitsemme nyt aivan toisenlaista kuria euroopan unionin maitten osalta ja tarvitsemme myöskin sellaisen seurantajärjestelmän jolla voidaan tarkkailla että näitä kriteereitä noudatetaan ja siinä tapauksessa että ei noudateta täytyy luoda riittävän rankka sanktiojärjestelmä

mutta muun muassa se että metsähallituksen luontopalveluilta on vähennetty varoja johtaa siihen että siellä on hyvin paljon vähemmän henkilöitä jotka voivat seurata mitä kansallispuistoissa ja muualla luonnossa tapahtuu

alaani

ja sen me tästä opimme joka tapauksessa että jatkossa ei tule euroalueelle ottaa sellaisia talouksia jotka ovat liian heikkoja kantamaan näitä vastuita

toivoisin että te ministeri anttila kiinnittäisitte tähän asiaan nyt vakavaa huomiota

tämä sopimushan on sinänsä erittäin myönteinen asia

tiedän että monella taholla ollaan huolestuneita siitä että kaikkinainen valvonta ja hoito kansallispuistoissa ja metsissä heikkenee

kokonaan toinen asia on sitten se kun tällainen valmistelussa oleva asia tulee päätöksentekoon nyt tämä asia on tulossa päätöksentekoon ymmärtääkseni ensi kuussa ja harmillista on se että tällainen asia tulee julkisuuteen tiedotusvälineitten kautta varsinkin kun on vanhempikin tapaus joka koski vakoilua ulkoministeriössä mikä tuli niin ikään tiedotusvälineitten kautta

katsotaan autojen pakokaasupäästöjä

kun siinä säädettiin normit niin nyt menevät puolella bensamäärällä autot jo eteenpäin ja paljon kovempaa kuin aikaisemmin ja on pienemmät päästöt

tämä on se filosofia jonka täytyy olla jatkossa taustalla että eivät ne ole pelkkiä rasitteita teollisuudelle taikka kenellekään vaan sieltä tulee ihan selvää etua ja hyötyä kun asetetaan normeja ja sitten niitten mukaan aletaan toimia ja kehitetään

jokainen ymmärtää että on harmillista istua sellaisessa valiokunnassa jonka pitäisi tietää näistä asioista mutta joka ei sitten kuitenkaan sitä viimeistä tietoa ole saanut

arvoisa puhemies

kysyn onko tämä ruotsin sopimus täysin identtinen ja minkälaisia muita vastaavia sopimuksia on euroopassa olemassa

kysymys on vain siitä että hallitus on nyt omaksunut sellaisen tulkinnan joka aikaisemminkin on ollut jo mahdollinen eli toisin sanoen että hallitus olisi voinut edustaa siellä yksin suomea näissä kokouksissa

aika ajoin on keskustelussa viitattu siihen että tämän umpikujan päässä olisi liittoutumisen harkitseminen

nyt eussa näitä lautasiahan on paljon mutta tuoleja on liian vähän

nythän me olemme voineet seurata ruotsissa tapahtunutta keskustelua jossa ruotsi on selvästi liukunut yhä enemmän naton suuntaan

minä ihmettelen sitä asiaa että monet tahot jotka täällä korostavat parlamentin merkitystä usein näissä keskusteluissa eivät ymmärrä nyt sitä että on erittäin tärkeätä että meillä on suoraan eduskunnalle vastuullinen hallitus näissä euroopan unionin asioissa että siellä ei ole mitään sellaisia alueita jotka jäävät meille kertomatta

sehän oli jo kylmän sodan aikana tällainen eräänlainen naton ulkojäsen niin on käynyt myöhemmin selvityksistä ilmi ja nytkin ruotsi on hyvin lähellä natoa monin monin tavoin

näkeekö ministeri että tämän umpikujan päässä voi olla liittoutuminen varsinkin kun mitään muuta ratkaisua tässä ei näytä olevan

ulkoasiainvaliokunta on todellakin jo useita kertoja kiinnittänyt huomiota tähän lähetystöverkon supistamiseen

ja tämän vuoksi on äärettömän tärkeää että me voimme saada joka kerta pääministerin ja ministerit ulkoasiainvaliokuntaan suureen valiokuntaan ennen kokouksia ja kokouksen jälkeen niin että me voimme oikein puristaa heistä kaiken tiedon irti

suomen taloudellinen tilanne ei tule paranemaan ainakaan useaan vuoteen ja nämä miljardi investoinnit odottavat oven takana

kysyisin pääministeriltä

voitteko kertoa minkälaisia keskusteluja kävitte ennen tätä ratkaisua presidentin kanssa ja onko nyt katsottava kun presidentin kansliastakin on todettu että tässä tulkinta on hieman erilainen onko nyt lähdettävä siitä että meillä vallitsee tällä hetkellä kaksi erilaista tulkintaa se minkä hallitus on nyt omaksunut ja se mitä välittyy tavallaan presidentin kansliasta

mutta nyt kun huomaan että paikalla on myöskin ministeri stubb niin kysyn häneltä että kun on paljon esittänyt jo huolta siitä että tämä ranskan nämä transatlanttiset neuvottelut kauppasopimuksesta ovat herättäneet paljon huolta ihan akateemisia piirejä myöten mikä on hänen tulkintansa näistä huolista joita muun muassa suomen europarlamentaarikot ovat havainneet tässä keskustelussa

oletteko ministeri soini kanssani samaa mieltä siitä että on hieman harhauttavaa puhua vain turvallisista maista

tässä turkki projektissa on tärkeää nyt korostaa sitä että näitten eun rahojen pitää mennä suoraan näille pakolaisille jotka sijoitetaan sinne leireille ja tästä onkin sovittu

jos me puhumme vain maista niin silloin me suljemme pois aika paljon mahdollisuuksia palauttaa esimerkiksi niitä henkilöitä jotka tällä hetkellä ovat oikeudettomasti suomessa

mutta on hyvin suuri pelko siitä että sinne taustalle voi tulla jobbareita jotka sitten keräävät tätä rahaa

arvoisa rouva puhemies

tässä keskustelussa on korostunut tämä avun antaminen

meillä on eräs viennin alue joka kohtaa aivan erityisiä hankalia ongelmia

jos meille tulee kovat paikat niin voimme silloin myöskin pyytää apua ja odottaa että saamme sitä

euroopan unionilla on yhteinen ulko ja turvallisuuspolitiikka mutta se ei kuitenkaan harrasta asevientiluvissa yhteistä politiikkaa ja näin ollen suomalaiset yritykset ovat suurissa vaikeuksissa kun esimerkiksi jostain muusta maasta voidaan viedä samantyyppisiä aseita mutta suomesta ei voida viedä

toinen asia jota ei voi sivuuttaa tässä yhteydessä ja joka täytyy rehellisesti huomata on se että voi olla tilanteita joissa esimerkiksi baltian maat joutuvat pyytämään apua lissabonin periaatteitten mukaisesti ja silloin sellaisessa tilanteessa ollaan varsin sensitiivisessä asetelmassa suomen osalta

nyt näyttää siltä että ainakin yksi yritys suomessa on joutumassa suuriin vaikeuksiin ja mahdollisesti joutuu lopettamaan toimintansakin siinä tapauksessa että tätä kysymystä ei voida ratkaista

herra puhemies

äänestyksen tulos luetaan

uskoisin että eu alueella voidaan päästä yhteiseen asevientipolitiikkaan ja ainakin sellaiseen politiikkaan joka ei diskriminoisi suomalaista yritystä

todellakin myönteistä tässä on se mitä on kuultu jälleen että sipoonkorven kansallispuisto nyt sitten vihdoinkin varmistuu ja on tulossa

niemelä

euron kriisistä alkaen meillä on käsillä erittäin suuria ongelmia mutta herra puhemies yksikään niistä toistan yksikään niistä ei ole samaa mittaluokkaa kuin ilmastonmuutos

vaalitoimitus alkoi

siinähän on sitten tärkeätä että tehdään niin kun nuuksiossa että hankitaan sitten vaihdoilla ja ostamalla lisämaita ja saadaan se järkeväksi kokonaisuudeksi mutta se on hieno ja hyvä asia

tällä viikolla qatarissa dohassa on alkanut ilmastonmuutoskokous ja kysynkin ministeri niinistöltä

minkälaisin tavoittein suomi on lähtenyt sinne ja miten te näette tämän kokonaistilanteen koska viimeaikaisten ennustusten valossa tilanne on erittäin huolestuttava

äänestyksen tulos luetaan

sihteeri luki

pitää vaan varoa sitä kun siellä on jo riittävästi tuhottu vesiä kalankasvatuksella ettei enää lisää anneta sellaisia lupia jotka lisäävät tätä veden rasitusta

omröstningsresultatet avkunnas

itämeren osalta täytyy todeta lyhyesti että täytyy vieläkin lisätä tätä kohdentamista niin että valumat saadaan pienemmiksi

kaunisto otti erittäin hyvän asian esille josta ajattelin itsekin tässä pari sanaa sanoa

muuten me näemme koko ajan taisteluita siellä ja täällä mihin tuulivoimaloita sijoitetaan

olen huolissani vanhojen metsien kohtalosta

arvoisa puhemies

kahteen asiaan kiinnittäisin huomiota täällä käydyn keskustelun pohjalta

pyytäisin vielä ministereiltä tarkistusta siihen millä tavalla suomi nyt aikoo tästä eteenpäin käydä dialogia eussa tästä romanikysymyksestä

tämä kysymys johtuu siitä että minulla on sellainen vaikutelma että esimerkiksi romania ja bulgaria eivät ole ottaneet tätä asiaa riittävällä vakavuudella

siitä saattaisi olla myöskin hyötyä jotta tämän asian ongelmallisuus tulisi heille selväksi mutta sitten eun puitteissa vielä varmasti tarvitaan kyllä lisää aktiviteettia

myös välimaa on yli viisisataa omaan navettaan ja levinson vertaamme ei tarvita meillä viivalle

tuomo puumala

sinuhe wallinheimo okristiina salonen

tässä keskustelussa on jäänyt aika vähälle huomiolle se että uskoisin että lähivuosina suomen suurimmaksi ihmisoikeuskysymykseksi tulee nousemaan vanhusten kysymys

myönnän että ministerit eivät kenties nyt juuri tähän asiaan sillä tavalla ole velvollisia vastaamaan koska se ei ole niin puhtaasti heidän tontillaan

otin aikaisemmin käyttämässäni puheenvuorossani esille tämän kysymyksen siitä minkälaisia valmisteluja suomessa tehdään tällä hetkellä näiden eun maataloustoimien osalta

miten te näette että tällainen rahamäärä saadaan kasaan jotta myöskin kehitysmaat saadaan tähän kuvioon ja päästään jollain tolkulla niihin tavoitteisiin

arvoisa puhemies

mutta vanhukset jotka makaavat tuolla vanhainkodeissa huonolla hoidolla ovat kyllä todellisuudessa tulevaisuudessa helposti ihmisoikeusloukkausten kohteena

meillä on ollut tapana suomessa vähätellä euroopan unionin lissabonin sopimuksen turvallisuuspoliittista merkitystä

kysyn

nyt yhtäkkiä me huomaammekin että se on äärettömän tärkeä

nu följer val av andre vice talman

on sanottu että euroopan unionilla ei ole asevoimaa

ei olekaan mutta jäsenmailla on

ei nyt aivan näin mutta sillä tavalla kuitenkin että tämä muodostaa velvollisuuden auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta millä on erittäin erittäin suuri merkitys

olen suuri kalanystävä

valet förrättas med slutna röstsedlar

jotta ymmärtäisimme kaikki ne ulottuvuudet jotka tähän liittyvät otetaan tällainen kuvitteellinen esimerkki että joku baltian maa joutuisi sotilaallisten toimenpiteitten kohteeksi

ostan mielelläni kalaa mutta kai te olette nähneet mikä on tilanne tiskillä

herra puhemies

helsingissä pidettiin äskettäin merkittävä itämeri konferenssi

riksdagsledamöterna ska i alfabetisk ordning lägga röstsedeln i h

siinä yhteydessä me joutuisimme todella testaamaan mikä olisi suomen rooli tällaisessa asiaintilassa

eduskunnalla ei ollut mahdollisuutta osallistua tuohon merkittävään tilaisuuteen

voitteko pääministeri kertoa meille mihin suomi siellä sitoutui

onko tässä mitään järkeä

arvoisa rouva puhemies

kun puhutaan paljon siitä mitenkä me voimme osallistua ulkomailla tapahtuvaan sotilaalliseen avustamiseen pitää muistaa se mitä täällä on joku jo korostanutkin aikaisemmin eli että sama koskee myöskin meitä kun me olemme avun tarvitsijoita

ja toivon nyt että ministeri selvittää vihdoinkin tämän asian niin että se tulee nyt kirkkaaksi koska hän on hoitanut tätä asiaa varmaan brysselin kanssa siihen kuntoon että se voidaan täällä nyt kertoa

jos me asetamme kovin suuria rajoituksia sille millä tavalla itse osallistumme ulkomailla niin muut voivat ajatella sitten meidän osaltamme että meitäkään ei tarvitse sitten auttaa mittavasti jos sellainen tilanne syntyy

minua huolestuttaa tässä nyt eniten tämä kolmas tase sen vuoksi että miksi se on pakko nyt perustaa jos ei haluta lisätä sitä että käytetään myöhemmin enemmän taloudellisesti hyväksi näitä alueita

toistaiseksi ei ilmeisesti ole kiistattomia todisteita siitä että syyrian hallituksen joukot olisivat käyttäneet näitä aseita

onko se tasavallan presidentti joka päättää sitten että nyt tuli kiireellinen paikka ja silloin tämä menettely otetaan käyttöön

vai onko niin että suomen hallitukselle on toimitettu nyt sellaisia tietoja joiden pohjalta voidaan pitää täysin selvänä että syyrian hallitus ja vain syyrian hallitus eivätkä kapinalliset on käyttänyt näitä aseita

ciu

herra puhemies

laitinen